nyt on tarkoitus jatkaa sitä nimenomaan koska sata komitea lopetti toimintansa jätti muutamia asioita siinä kohtaa auki ja me otamme kyllä kopin siitä

tässä nyt vaan muistutan arvoisat edustajat jotka olette paras hanketta tekemässä siellä kentällä että tämä sama ongelmatiikka jatkuu jos siinä kun tehdään yhteistoiminta alueita tai kuntaliitoksia tai kuntayhtymiä ei huomioida näitä järjestelmiä samanaikaisesti

arvoisa puhemies

meillä on esimerkiksi en nyt tarkkaa päivää muista syyskuun aikana ensimmäinen kokous tällä työryhmällä joka pohtii virkamiestasolla ensin mitä pitää alkaa tehdä jatkotyönä ja sitten katsotaan

markkinavalvontaan liittyvien muutosehdotusten ohella käsiteltävänä olevaan esitykseen sisältyy työmarkkinajärjestöjen niin kutsutun työelämäryhmän ehdotus siitä että työpaikoilla yhteistoiminnassa käsiteltäviin asioihin sisällytettäisiin työssä jatkamista tukevat kehittämistavoitteet ja ohjelmat

me luomme sitä infraa siihen ja luomme tätä potilaskertomusjärjestelmää

tavoitteena on että ehdotetun muutoksen myötä työssä jatkamista tukevat toimenpiteet olisivat työpaikoilla entistä suunnitelmallisempia ja että työpaikoilla sitouduttaisiin yhteisiin kehittämistavoitteisiin

mutta nyt on tietysti painettava hillittimiä näille kaiken maailman järjestelmille tuntuu siltä että ne eivät kommunikoi keskenään ja se on rahan tuhlausta

asia

nämä tässä hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian

sata komiteasta vielä sen verran että sitä kuukaudella tosiaan siirrettiin ja mielestäni se hyvä lisäaika on nyt tässä tarpeen ja voidaan katsoa sitä osana myöskin tätä taloustilannetta

kyllä me tuon alkoholiohjelman puitteissa teemme paljon tekoja ja lasten ja nuorten alkoholinkäytön ehkäisy on yksi meidän tärkeimmistä painopistealueistamme

joo tarkastusvaliokunnan mietinnöstä

edustaja elomaa ja sen jälkeen ministeri

tästä syystä esityksessä ehdotetaan monia lähinnä teknisluonteisia tarkastuksia joilla ei olisi lainkaan tai joilla olisi vain erittäin vähäinen vaikutus yksittäisen henkilön eläketurvaan

se on totta että on hyvin paljon ollut probleemeja ja pitkiä jonoja ja siinä on nyt ministeri hyssälä tehnyt tosi paljon töitä että saadaan eteenpäin tätäkin

eli paljon on tekemistä mutta on hienoa että olemme saaneet monia asioita jo eteenkinpäin mutta totta kai tässä työtä vielä seuraava vastauspuheenvuorot edustajat hurskainen kankaanniemi ullila tiusanen tölli ja sitten siirryttyään varsinaisen puhu niistä edusti riittää

osa aikaeläkkeen määrä tarkistettaisiin osa aikatyön ansioissa tapahtuneen nykyisen pysyvän oleellisen muutoksen sijasta vasta kun osa aikatyön ansioissa on tapahtunut pysyvä merkittävä muutos

ehdotetun säännöksen mukaan työntekijä säilyttäisi irtisanomisaikana oikeuden osa aikaeläkkeeseen vielä kuuden viikon ajan työajan lyhentämisestä alkaen vaikka osa aikaeläkkeen työaikaa koskeva edellytys ei enää täyttyisi

osa aikaeläkkeen lakkauttamisperusteisiin lisättäisiin omaan työskentelyyn perustuvan muun eläkkeen saaminen sillä tällaisen muun eläkkeen saaminen estää jo nyt osa aikaeläkkeen myöntämisen

uusien yksityisten alojen työeläkelakien voimaantulon myötä luovuttiin vanhoissa laeissa olleesta ensisijaisten etuuksien työeläkkeestä vähentämisen estäneestä niin sanotusta kolmen vuoden säännöstä

ja vielä yksi vastauspuheenvuoro

perusteluna säännöksestä luopumiselle oli että säännöstä jouduttiin soveltamaan käytännössä vain harvoin ja että säännöksen pois jättäminen selkeyttäisi kysymyksessä olevia lakeja ja niiden toimeenpanoa

säännöksen pois jättämistä perusteltiin myös sillä että se mahdollisti etuuksilla spekuloinnin

tämän vuoksi ensisijaisten etuuksien työeläkettä vähentävää vaikutusta ehdotetaan lievennettäväksi siten etteivät ensisijaiset etuudet vaikuttaisi enää vähentävästi ensisijaisen etuuden rinnalla tapahtuneen työskentelyn perusteella karttuneeseen työeläkkeeseen

sitten mennään puhujalistaan

työkyvyttömyyseläkkeen takautuvaa lakkauttamista tarkistamista ja maksamisen keskeyttämistä koskevaa määräaikaa ehdotetaan pidennettäväksi nykyisestä yhdestä vuodesta kahteen vuoteen

muutoksella pyritään siihen että esimerkiksi työhön menon vuoksi väärin perustein työkyvyttömyyseläkettä saaneen työkyvyttömyyseläke voitaisiin lakkauttaa tai sen määrää voitaisiin tarkistaa nykyistä pidemmältä ajalta vastaamaan työkyvyttömyyseläkettä saaneen todellista asiantilaa

myönnän tässä vaiheessa neljä vastauspuheenvuoroa joiden jälkeen jos ministeri rehula haluaa vastata on vastausten aika ja sitten siirrymme ainakin hetkeksi aikaa tähän puhelistalle

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

asia

aivan lopuksi arvoisa puhemies eläkkeen hakijan toimeentulon turvaamiseksi yksityisten alojen työeläkelakeihin lisättäisiin säännös jonka perusteella eläkelaitoksilla olisi mahdollisuus antaa eläkkeen myöntämistä koskeva päätös väliaikaisena siksi ajaksi jonka asian käsittely kestää kunnes asiasta on annettu lopullinen päätös

vielä vastauspuheenvuorot edustaja krista kiuru edustaja lohi ja edustaja arhinmäki sitten listaan

asia

jos näin ei tehtäisi toimeentulo olisi työmarkkina asemaa parantavan toimenpiteen aikana pienempi kuin työnhaun ajalta mitä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena

asia

peruspäivärahan korotus nostaisi näin myös ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa

ansiopäivärahasta puhuttaessa on syytä muistaa että työntekijät työttömyyskassojen jäsenet ja työnantajat rahoittavat peruspäivärahan ylittävän osuuden ansiopäivärahasta

peruspäivärahan ja siihen liittyvien etuuksien nosto olisi historiallisestikin merkittävä parannus työttömän työnhakijan toimeentuloon

arvoisa puhemies

tämä on yksi viime vaalikaudella toimineen sosiaaliturvan uudistamiskomitean keskeisistä tavoitteista

todellakin minä puhuisin paremminkin toimivuudesta ja nimenomaan kustannusvaikuttavuutta haluaisin lisätä

valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa tehdyn arvion mukaan tulonjaon tasaisuutta kuvaava gini indeksi laskisi ja pienituloisten osuus väestöstä vähenisi

me tarvitsemme myös toimintojen muutosta ja tämä on hyvä ottaa huomioon kun puhutaan paras hankkeesta

se on kaikesta muusta pois se on muiden sairauksien hoidosta pois

elikkä jos me haluamme säilyttää ihan oikeasti hyvän palvelutason tai jopa parantaa sitä niin kyllä jokin muutos tähän yhteiskunnan meininkiin on saatava

olin valitettavasti tapaamisessa mutta kun tulin tänne täällä puhuttiin toimeentulotuesta että sitä leikataan nuorilta

nyt muistutan teitä siitä että ei sitä tietenkään leikata jos nuori osallistuu hänelle tarjottuun työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen ja se voi olla jotakin muutakin kuin koulutusta

omasta ehdotuksestani alko oy käynnistää tällaisen uuden valistuskampanjan joka nimenomaan vaikuttaa siihen että me vanhemmat jokainen meistä muistaisimme sen että meidän omalla käytöksellämme on se roolimallivaikutus

sitten sellaisessa tilanteessa jolloin nuorella on hyvä syy että hän ei voi osallistua esimerkiksi sairaus tai vammaisuus tai jokin muu syy esimerkiksi perhetilanne ei tietenkään häneltä sitä evätä

ja on aivan totta se että ne suunnitelmat mitä on tehty esimerkiksi työurasopimuksista ovat niin erinomaisia kuin olla ja saattaa mutta riittämättömiä

asia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

kuten muistatte erikoissairaanhoitolaki ja kansanterveyslaki muutettiin viime kaudella ja niistä kansanterveyslaki on tiukempi hoitotakuun näkökulmasta

poissa

jos karikko

täällä edustaja vehviläinen kysyi tästä lyhytaikaisen työn vastaanoton mahdollistamisesta nimenomaan tällaisesta kannustavasta sosiaaliturvasta

toimeentulotuen lapsiosien korotus on minun mielestäni se ratkaisu tähän ei niinkään sen toimeentulotuen rakenteen romuttaminen vaan nimenomaan se että me saisimme näitä ensisijaisia tukia ja sitten sen lapsiosuuden nousemaan

me laitoimme monta sataa miljoonaa sosiaaliturvaan jotta me saisimme tätä edistettyä mutta paljon jäi vielä tekemättä ja se työ jatkuu

asia

yksi tällainen keino on nimenomaan tämä asumistuen tarkistusaika eli sehän jo auttaa jonkin verran siinä että voi ottaa myös lyhytaikaisia työsuhteita

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

yleiskeskustelua ei syntynyt

asia

sitten terveyseroista vielä tässä totean että terveyseroja ei valitettavasti kavenneta pelkästänsä rahalla vaan siinä on hyvin monenlaisia asioita

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

se liittyy nimenomaan valtiovarainministeriön puolelle en tiedä siitä aikataulusta mutta jos olette siitä näin kuullut mitä totesitte

työ koulutus hyvät terveyspalvelut

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

siihenhän liittyvät nimenomaan nämä työvoimahallinnon toimet sosiaaliturvan edistäminen koulutuskeinot työpaikan toimet työterveyshuolto ja terveydenhuolto ja sitten kuntoutuksen keinot mistä edustaja rehulakin tuossa mainitsi

eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina viidestoista kymmenettä kaksituhattaviisitoista kello kuusitoista

meidän ongelmammehan on se että kun ihminen on osatyökykyinen esimerkiksi vammainen niin ei käytetä näitä kaikkia keinoja mitä meillä mahdollisesti näissä keinovalikoimissa on ja uusiakin pitää koko ajan kehittää

kiitoksia kovasti näistä kommenteista tähän lakiesitykseen

tätä me nyt olemme rakentamassa ja tuomassa kyllä sitten puoliväliriihessä keskusteluun ja mahdollisesti kehysbudjettiin että mitä me voisimme siinä tehdä

vaikka tässä lakiesityksessä on paljon erilaisia voisiko sanoa pieniä ja suuria asioita niin minusta siellä on monien arkielämää helpottavia asioita

juuri siinä mihin tekin viittasitte opiskelijoitten suhteen ja sitten näitten sairaitten lasten vanhempien suhteen kyllä isoja parannuksia näillä saadaan

kyllähän hyvin paljon tärkeää on tämä ikääntyvien johtaminen ja kaikenikäisten johtaminen ja ikäjohtaminen mutta myöskin sellaisten työolosuhteiden luominen että ikääntymisestä aiheutuvat toimintakyvyn muutokset huomioitaisiin siellä työpaikalla ja mahdollistettaisiin myöskin ikääntyvien työnteko ja myöskin eläkkeelle jäämisen jälkeen olisi mahdollisuus vielä työskennellä

sitten ministeri olkaa hyvä kolmisen minuuttia jos se riittää

kyllä siellä on

sitten meillä on yleensäkin näiden osatyökykyisten puolelle tulossa

monikanavarahoituksesta nimenomaan tämä kela rahoitushan kuuluu sinne minun puolelle ja siinähän on työryhmä joka pohtii sitä miten me voisimme saada läpinäkyvämmäksi tätä